ja edelleen myös tuo pitkäaikainen tavoite siitä että peltojen pinta alojen mahdolliset poikkeamat eivät niin herkästi johtaisi seuraamuksiin on työn alla

hallitusohjelmassa luvataan kaunissanaisesti edistää työhyvinvointia

arvoisa puhemies

meillä on todella pitkä lista asioita jotka sitten edellyttävät myös tuolla eu päässä laajempaa päätöstä ne eivät ole pelkästään komission hyppysissä mutta toivomme että voimme vaikuttaa komission päätöksiin ja niissä mitkä ovat omissa käsissä etenemme ripeästi

juuri tuo asumiskulujen hillitseminen on yksi hallituksen asuntopolitiikan tavoite jotta kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa olisi tarjolla

työmarkkinapöydissä sovittuja asioita ministeri urpilainen ei ole ollut tapana muuttaa hallituksen yksipuolisella ilmoituksella

hallitus on todella yhtenä säästötoimena rajaamassa sitä kohdejoukkoa joiden erityisrakennustuotantoa tuetaan ja tässä kun joudutaan tekemään valintoja siitä minkälaisille ryhmille tuettua asuntotuotantoa tiukassa tilanteessa suunnataan niin kohderyhmäksi on valittu erityisen paljon tukemista tarvitsevat joukot

yleisesti perusturvalla ymmärretään kuten keskustakin ymmärtää sitä että me työikäiset ja työkykyiset olemme valmiit jakamaan työmme hedelmiä lapsille nuorille sairaille ja eläkeläisille

hallituksessa pitäisi olla sen verran työmarkkinaosaamista että sopimiskulttuurin alkeelliset pöytätavat olisivat kunnossa

arvoisa puhemies

eivät nouse

kysymys ei tullut aivan yllättäin koska hallitusohjelman mukaisesti ministeriömme on lähtenyt tietenkin valmistelemaan näitä hallitusohjelman linjauksia

eli siellä missä tarvitaan hyvin erilaisia asumisjärjestelyjä esimerkiksi vammaisten tai erilaisten muitten palveluasumismuotojen osalla katsomme että tuo tarve on vielä suurempi ja niukat rahat kohdennetaan sinne

nousevatko minimisairauspäivärahat

arvoisa puhemies

nouseeko opintotuki

en usko että on huolta siitä että jättäisin käyttämättä yhdenkään euron mikä viljelijöitten toimeentulon helpottamiseen on mahdollista tässä valtiontalouden tilanteessa käyttää

ei nouse sillä indeksiin sitominen tapahtuu vasta kolmen vuoden kuluttua kun kiihtyvä inflaatio on kokonaan syönyt meidän viime kaudella tekemämme korotukset opintotukeen

lisätään siellä missä on pulaa asunnoista kuten suurimmilla kaupunkiseuduilla

työttömyysturvan parantaminen on toki paikallaan aikana jolloin yhä useampi ihminen joutuu aamukahvilla lehteä lukiessaan miettimään onko minulla työpaikka kuukauden kuluttua miten minulle käy jos työ lähtee alta

nyt tulevaisuusvaliokunta nostaa tässä esille myös sen että koska meillä on hyvää metsäosaamista kaukokartoitusta nieluosaamista tämmöistä arviointia niin myös tämän osaamisen vientiä maailman metsävarojen arvioinnissa kartoituksessa ja nielujen arvioinnissa ilmastopolitiikan tarpeisiin tarvitaan kipeästi

ja itse asiassa tänä päivänä valtioneuvosto istunnossaan teki päätöksen missä kansallisia tukia koskevia asetuksia tarkennettiin jotta saadaan nuo eurot tarkasti ja kaikki käyttöön

olemme jo tehneet päätösvallan siirtoa ympäristöministeriöstä maakunnille ely keskuksilta kunnille poikkeustoimilupien osalta ja paraikaa valmistellaan kaavajärjestelmää ja rakentamista koskevien lupajärjestelmien sujuvoittamista

arvoisa puhemies

mutta onko työttömyysturvan korotuskaan oikeudenmukainen kun yksi työtön ei saa mitään ja hyviltä tuloilta työttömäksi joutuva saa parisataa euroa kuussa

emme ole eurojärjestelmää kaatamassa

kuitenkaan tuilla yksistään ei maatalouden kannattavuutta paranneta vaan tuo markkinoilta saatava hinta ja tuotteiden hyvä menekki ovat niitä avainkysymyksiä ja sitä voimme julkisessa taloudessa edistää

jos näin olisi antaisin siitä kiitoksen mutta valitettavasti hallituksen linja on löystynyt ja siksi joudun kerta toisensa jälkeen perustelemaan miksi se on löystynyt

kysynkin ministereiltä pekkarinen ja lehtomäki onko hallituksessa havahduttu tämmöisen tieto osaamisviennin mahdollisuuksiin metsä ja nieluosaamista ajatellen

siellä on ne kaikki kohdat mitä hallitusohjelmassa on mainittu tavoitteena saada lainsäädäntöön saakka eli hajarakentamista helpotetaan lomarakennusten muuttamista pysyvään käyttöön helpotetaan ylipäänsä käyttötarkoituksen muutoksia sujuvoitetaan ja pienimuotoista piharakentamista ja energiarakentamista helpotetaan

mutta teemme myös hartiavoimin töitä uusien vientimarkkinoitten avaamiseksi koska eräs suuri syy maatalouden ahdinkoon on venäjän markkinan hyytyminen ja sille on löydettävä korvaavia kohteita jotta maataloustuotanto voi suomessa jatkua nykyisessä mitassaan

ensin kasvatitte ervvn kapasiteettia ja avasitte sen käytön pankkien pääomittamiseen ja jälkimarkkinaoperaatioihin löystyminen numero yksi

te kuitenkin väistitte vastuunne ja menitte eun taakse piiloon

löystyminen numero kaksi tapahtui kun ennen joulua suostuitte pysyvän kriisinhallintamekanismin yksimielisyydestä luopumiseen

tämä on valmistelussa ja esitykset saadaan eduskuntaan tämän vuoden aikana

kannatitte ennen vaaleja koko suomen elinvoimaisena pitämistä aivan oikein nyt maakuntia ja niiden ihmisiä kuritetaan raskaalla kädellä

te vastustitte eun tukipaketteja nyt syntyi hallitus joka jatkaa niitä

näissä kolmessa kohdassa hallituksen linja on kiistatta löystynyt aikaisempiin päätöksiin ja eduskunnan kantoihin verrattuna

ei ole ihme että moni perussuomalaisiin luottanut äänestäjä on pettynyt

arvoisa puhemies

kuukauden sisällä hallitus on kaksi kertaa huutanut työmarkkinajärjestöjä apuun

vielä työttömyysturvaakin tärkeämpää olisi parantaa juuri niiden toimeentuloa jotka tekevät työtä yötä päivää

näiden epäonnistumisten jälkeen ihmettelen tuota hilpeyttä ja ylimielisyyttä mitä valtiovarainministeri urpilainen äsken osoitti edustaja tuupaista kohtaan kysyessään olitteko päiväunilla kehysriihen jälkeen

nyt vaaleissa saamamme voima ei riittänyt perheiden suomen vähäväkisten ihmisten ja alueiden turvaksi

arvoisa puhemies

eriarvoisuutta yhteiskunnasta poistetaan parhaiten sillä että kansalaisilla on mahdollisuus sivistykseen ja tietoon riippumatta tulotasoista

keskittämisen teema on ainoa hallitusohjelman läpi kulkeva punainen lanka

seurasin tiedotustilaisuuttanne

ette kertoneet yhtään leikkauskohdetta

nyt hallitus tällä kovalla veronkorotuksella monelta pienituloiselta vie mahdollisuuden tilata sanomalehtiä

pääministeri vastasi että jostain raavitaan kasaan

arvoisa puhemies

pääministeri voi selvitä innolla ja retoriikalla mutta valtiovarainministeri urpilainen kertokaa numerot

hallituksen keskittämisideologia näkyy kaikessa

on tietoa

demarit vetoavat että nyt pitää mennä kirjan mukaan tai hallitusohjelman mukaan

ja mistä raavitaan se miljardi jonka nyt yhteisöveron alennuksena annatte yrityksille

liikennerahoja keskitetään päällystettyjä pikiteitä ei riitä kuin suurimpien kasvukeskusten liepeille

taloustilanteeseen sopimattomalla veronkevennyksellä te hyvät kokoomusedustajat yritätte lunastaa ainoan saavutuksenne koko hallitusohjelmassa

poikkeamistoimivaltaa käsittelevä laki on itse asiassa jo hyväksytty eli poikkeamistoimivalta on siirretty ely keskuksilta kunnille

valtiovarainministeri urpilainen on sitä esittänyt

hallituksen muut ministerit ovat asian kuitanneet

tämä on teidän hankkeenne rakkaat demarit

arvoisa puhemies

itse asiassa nyt ensimmäistä kertaa sdpn riveistä tunnustettiin että asuntopolitiikka ei ole ollut kovin onnistunutta tähän saakka koska sitä kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa ei ole todellakaan ollut aiempina vuosina toivottuun tahtiin

puolestaan tämä ely keskusten valitusmahdollisuuksia rajaava lakiesitys on valmistelussa ja sen tulen tuomaan eduskunnan käsittelyyn vielä tämän vuoden aikana

tarvitsemme valtiolle enemmän veroeuroja nyt pitääksemme velkaantumisen hallinnassa

laajemminkin hallituksen tavoitteena on vapauttaa rakentamista siellä missä on tilaa eli maaseudulla ja haja asutusalueilla ja itse asiassa tuo saaristoasiain neuvottelukunnan parin viikon takainen selvitys osoittaa että ihmiset yhä enemmän haluavat viettää aikaa vapaa ajanasunnoilla

arvoisa puhemies

sdp ja vasemmistoliitto te vastustatte arvonlisäveron korotusta jankutuksellanne arvonlisäverosta tasaverona jankutuksellanne tasaverosta

valtiovarainministeri urpilainen te mainostitte että hallituksen rakennepaketissa punainen lanka olisi jotenkin työn lisääminen

toinen avaus on jo täällä käsittelyssä olevat esitykset

arvoisa puhemies

tulemme lisäksi laajentamaan tätä kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa sitä tekevien toimijoiden määrää poistamalla rajoituksia

haluamme myös tarjota halukkaille ihmisille mahdollisuuden muuttaa vapaa ajanasuntoja vakituiseen käyttöön ihmisten toiveitten mukaisesti hänen käsiensä loppukäsiteltyä itse

tämän päivän te elätte kauniilla teksteillä mutta korulauseiden tyhjyys paljastuu syksyllä kun saamme käsiimme sinipunahallituksen talousarvioesityksen ja talouden kehykset

ei teidän rakennepaketissanne ole työllisyyttä ja kasvua edistäviä toimia

kun väliaikaista vakausmekanismia luotiin sen ensimmäinen ja alkuperäinen käyttötarkoitus oli antaa maille viimeisessä hädässä apua jotta ne pystyvät omin jaloin ja omin toimin sieltä hetteiköltä kävelemään ulos kovalle maalle

ja sen lisäksi poistamme näitä hyvin pitkäaikaisia rajoituksia sillä ehdolla että vapautuva pääoma sijoitetaan uuteen tuotantoon

te olette yrittäneet leikkauksilla ja veronkorotuksilla tasapainottaa taloutta

nyt te väitätte että hallituksen linja on muuttunut

kuten aiemmin totesin eduskunnan tulisi olla keskeinen poliittisen keskustelun foorumi mihin hallitus tuo esitykset on valmis niitä puolustamaan ja missä myös oppositio voi esittää omia näkemyksiään

vuosi sitten näimme tämän saman teatterin

te piditte kehysriihen te tulitte ja kerroitte yksityiskohtia mehukkaita kuorrutitte hienon ratkaisun ja vasta parin viikon kuluttua antaessanne selonteon eduskunnalle se valkeni kuinka suuria ja karuja leikkauksia te teitte kaikkien näitten namusten kustantamiseksi

arvoisa puhemies

te esittelette meille mekanismin muutoksen joka antaa mahdollisuuden yhteisillä varoilla pääomittaa pankkeja ostaa roskalainoja jälkimarkkinoilta ja antaa ennakolta tukea ilman että tuen saaja on sitoutunut minkäänlaiseen ohjelmaan